sillä tuetaan ehyttä kaupunkirakennetta hyviä joukkoliikenneyhteyksiä ja toivottavasti ne myöskin kehäradan ja länsimetron myötä paranevat

ehyt kaupunkirakenne siinä mielessä on erikoinen että vaikka valtioneuvosto siihen voimakkaasti kannustaa niin valtionosuusjärjestelmä jakaa kuitenkin rahat siten että mitä enemmän on hajallaan sitä enemmän saa

totean vielä sellaisen asian että ministeri kiviniemi arvosteli voimakkaasti espoota siitä että siellä ei valtion tukemaa asuntotuotantoa toteuteta

tässä on puhuttu ammattikorkeakoulujen luonteesta ja niiden tarpeesta ja mainittu ministeri taxell ammattikorkeakoulujen alkuajoilta

ikävä kyllä moni hänen jälkeisensä opetusministeri on ymmärtänyt tämän väärin ja sekoittanut tämän asian johonkin ammatilliseen koulutukseen

aina löytyy ihmisiä jotka valehtelevat tietävänsä sen mitä ammatillista koulutusta pitäisi kaikille opettaa jotta he pääsisivät tulevaisuudessa töihin

sen sijaan sellaista koulutusta opetusta mikä antaa sellaisia valmiuksia millä pystyy tämän päivän ja tulevaisuuden haasteissa mahdollisimman hyvin tulemaan toimeen semmoista tarvitsee sekä ammattimies että yliopistomies

enää ei pidä paikkaansa se vanha sanonta että jotkut tietävät kaiken mutta eivät osaa mitään ja jotkut osaavat tehdä kaiken mutta eivät tiedä mitään

arvoisa puhemies

on varmaan kaikkien meidän mielestä selvää että vanhukset pitää hoitaa hyvin joko kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa

me tarvitsemme sekä yhteiskunnan että kaikkien meidän yhteistyötä ja asenteiden muutosta että tätä asiaa saadaan vietyä eteenpäin

millä tavalla tätä asiakasnäkökulmaa tuodaan hyvin esille esimerkiksi omaishoitokysymyksessä palvelusetelin käyttöönotossa tai siinä kuinka vanhuksia kuullaan

kuinka monessa kunnassa on esimerkiksi vanhusneuvosto missä käydään hyvää dialogia siitä millä tavalla vanhustenhoitoa pitäisi kehittää

arvoisa puhemies

jos ajattelee vaikka insinöörejä diplomi insinöörejä niin kyllä se on vaikea tulla ed

vahasalo kertomaan milloin se on soveltavaa

itse näen että on erittäin hyvä suomalainen arvo se että meidän peruskoulutus on maksutonta mutta jos jossakin tilanteessa on järkevää kokeilla tämän koulutuksen maksullisuutta niin se on nimenomaan tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta

juuri tämän tyyppisissä koulutusohjelmissa tätä eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden maksullisuutta on erinomaista kokeilla

minun mielestäni ehdottoman tärkeätä on että saadaan tämä koko kenttä mukaan ja hyvä verkostomainen toiminta kaikkien näiden toimijoiden kanssa koska tärkeintä on vaikka hyvällä tavalla saa tässä viranomaisapua kuinka se toiminta siellä normaalissa arjessa luonnistuu niissä yhteisöissä ja vertaisryhmissä ja nuorten parissa

se edellyttää erinomaisen hyvää verkostomaista yhteistyötä nimenomaan niiden yhteisöjen kanssa ja niiden järjestöjen kanssa jotka toimivat nuorten parissa ja tekevät sen oman päivätyönsä jalkatyönsä nimenomaan saappaat savessa nuorten parissa

arvoisa rouva puhemies

eduskunta sai parhaan mahdollisen orientaation tänään käsittelyssä olevaan aiheeseen valtiopäivien avajaisjumalanpalveluksessa jossa piispa eero huovinen piti hyvin puhuttelevan ja koskettavan saarnan käsitellen lapsia ja nuoria tulevaisuuden voimavaraa

hyvin konkreettisella tavalla piispa puheessaan muistutti kaikkia meitä ja erityisesti päättäjiä siitä millä tavalla tämän päivän kiire ja tämä yhteiskunnan hektisyys saa meidät ehkä unohtamaan sen tärkeän tosiasian

samalla eduskunta käynnisti jo viime viikolla keskustelun nuorisotyöttömyydestä ja sen vakavuudesta mielestäni hyvin asiallisella tavalla

tärkeää onkin että tässä talossa ymmärretään puhua tästä asiasta yli hallitusoppositio rajojen ja pyritään siihen että yhdessä löydetään parhaat keinot ja käytännöt jotta tähän vakavaan ongelmaan voidaan puuttua

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys nuorisolain uudistamisesta on tervetullut mutta ei vallankumouksellinen ja hyvä niin

sehän tarkoittaa sitä että jo tänä päivänä meillä kunnissa tehdään hyvää työtä nuorten hyväksi ja tämä lainsäädäntö ikään kuin perässä juosten tulee ja kokoaa ne hyvät käytännöt ja tavat lainsäädännöksi ja tarjoaa sitä kautta selkänojan tämän toiminnan harjoittamiseen ja kehittämiseen

tämän lain ja oikeastaan koko varhaisen puuttumisen ideologia perustuu varmasti siihen minkä ministerikin sanoi että niitä väliinputoajia ei saa syntyä

tässä lain esittelyssä todetaan hyvin niistä uhkatekijöistä ongelmista ja haasteista jotka liittyvät nuorten elämään

täällä puhutaan nivelvaiheista erityisesti siirtyminen perusopetuksesta jatko opintoihin opinnoista työelämään päätetään ase tai siviilipalvelus tai kun on mahdollisesti oltu töissä ja tuo työ ei ole onnistunut ja siitä mitä niistä eteenpäin seuraa ja millä tavalla voidaan noita riskitekijöitä olla yhdessä yhteiskunnan matalan kynnyksen mukaantulon kautta järjestämässä

no valtaosa suomen nuorista voi hyvin mutta toki tilanne tänä päivänä muun muassa yhteiskunnan taloudellisen kehityksen vuoksi on sillä tavalla haastava että nuorten sosiaalinen ja henkinen syrjäytyminen on iso vakava kysymys

tämänkin lain myötä pyritään vaikuttamaan siihen että tuo varhaisen puuttumisen kynnys sekä nuorten itsensä mahdollisuus tulla omaa asiaansa selvittämään mahdollisimman helpolla tavalla olisi mahdollista

täällä on puhuttu paljon etsivästä työparitoiminnasta joka on ollut kokeiluna voimassa nyt tässä uudessa laissa ehkä yhtenä keskeisimmistä tekijöistä

säädetään etsivästä nuorisotyöstä jolla pyritään sitten näiden aiemmin mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen ja sillä tavalla tässä keskustelussa ovat myös hyvin nousseet esille ne alueelliset erot jotka ehkä meillä täällä on

luulen että vaikkapa omassa kotikunnassani inarissa lähes nuppikohtaisesti tiedetään tilanne nuorten osalta mutta sitten on kaupunkeja vaikkapa oulu jossa varmasti on iso haaste löytää nuoret jotka ovat mahdollisesti putoamassa tai pudonneet jo noiden turvaverkkojen ulkopuolelle

tämä liittyy myös siihen keskusteluun kustannuksista syntyykö lisäkustannuksia vai eikö synny ja mikä on lopullinen tilanne taloudellisten vaikutusten osalta

arvoisa puhemies

kun tätä keskustelua on seurannut niin ei voi olla panematta merkille sitä kuinka isot kunnat neuvovat pieniä ja pienet kunnat isoja valtio neuvoo kuntia ja kunnat neuvovat valtiota

kaikki palvelut mietitään ikään kuin hallinnon näkövinkkelistä alusta loppuun kun niitä pitäisi miettiä sieltä asiakkaasta päin lopusta alkuun

kreikka keskustelun yhteydessä täällä penättiin järjestelmää joka olisi avoin läpinäkyvä ja perustuisi todellisiin kustannuksiin

arvoisa puhemies

tämä sama vaatimus pitää esittää suomen valtionosuusjärjestelmälle ja on erityistä syytä eduskunnalla katsoa peiliin tämän järjestelmän osalta

kun tästä avaa keskustelun niin heti ensimmäiset kommentit kuuluvat niin että se on niin vaikea järjestelmä että ei siitä kukaan saa selvää

minä väitän että tämä suomen kuntatalouden suurin ongelma on valtionosuusjärjestelmä joka ei ohjaa kuntia järkevään ja taloudelliseen toimintaan

ihan esimerkinomaisesti muutama kohta

kun hallitus ja eduskunta edellyttävät panostamista ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen valtionosuusjärjestelmä jakaa rahaa niin sanotulla sairastavuuskertoimella eli tässäkin on sama tilanne

vaikka kuinka puhutaan ennaltaehkäisystä ja terveyden edistämisestä niin ne rahat jakautuvat mystisellä sairastavuuskertoimella

kun hallitus ja eduskunta edellyttävät kaupunkirakenteen eheyttämistä ja tiivistämistä valtionosuusjärjestelmä jakaa rahan sillä perusteella mitä enemmän toiminnot ovat hajallaan

tämä ei koske pieniä tai isoja kuntia eikä aseta niitä vastakkain vaan tämä koskee sitä että kaikkien osalta valtionohjausjärjestelmän ohjauslogiikka on muutettava seuraavassa hallitusohjelmassa kannustavaksi

valtionosuusjärjestelmän pitää olla läpinäkyvä sen pitää vastata todellisia kustannuksia ja sen pitää ohjata ja kannustaa kuntia järkevään toimintaan ja taloudellisuuteen

seuraavan hallituksen pitää aikaansaada kannustava kuntatalous

sama asia tietojohtamisen osalta

on täysin perusteetonta syyttää kuntia siitä että ne ovat käynnistäneet omia ohjelmiaan kun valtio on luovuttanut tietojohtamisen liian alhaiselle tasolle

tietojohtaminen pitää ehdottomasti nostaa hallitusohjelmaan ja sen strategisen näkemyksen millä sähköisiä palveluja ja tietojohtamista valtakunnassa tehdään pitää olla hyvin korkealla tasolla myöskin hallituksessa

pitää olla asioiden selvillä näkemyksen selvillä ja pitää olla myöskin valtasuhteiden selvillä niin että se joka vastaa tietojohtamisesta saa viedä nämä asiat läpi

arvoisa puhemies

juuri niin kuin pääministeri totesi pohjimmiltaan tässä on kysymys kreikan kilpailukyvystä ja koko eu alueen kilpailukyvystä markkinoista ja vakaudesta

vientivetoisen maan kuten suomen kannalta kilpailukykyinen eu on erittäin tärkeä

siksi näillä tehtävillä lainapäätöksillä on estettävä taudin leviäminen muihin maihin ja koko eun tasolle ja estettävä uusi talouden takaisku ja turvattava taloutta ja työllisyyttä

arvoisa puhemies

ukkolan mainitsemasta nokiasta joka on hyvin ajankohtainen sikäli kuinka se pysyy täällä suomessa huomata että se menestys perustuu suomalaiseen tässä tapauksessa teknisen korkeakoulun pitkäjänteiseen tutkimustyöhön ja kansainväliseen kilpailukykyyn

jos nämä meidän yliopistot ja tutkimuslaitokset eivät pärjää niin sanotussa maailmanluokassa maailmanliigassa niin suomen kilpala väitti

sivistysvaliokunnassa kun asiaa käsiteltiin kohtuullisen perusteellisesti nähtiin että näiden toimintojen jakaminen aveihin ja elyihin ei kaikilta osin ole perusteltua

itse näen sen sillä tavalla kuten tutkimusprofessori rimpiläinen usein toteaa että lasten asioita ei saisi jakaa liian monen toimijan osalle

minun mielestäni laki on ihan kohdallaan ja jos siinä ilmenee väärinkäytöksiä tai pyrkimyksiä käyttää ikään kuin tätä uutta lakia väärin niin siihen pitää silloin puuttua ja rajata se sen lain ulkopuolelle

edelleenkin tämä työllistymissuunnitelma tehdään kahden viikon kuluessa ja sekin on minusta perusteltua että siihen tartutaan heti ja täydennetään sitä sitten vaikka tarvittaessa

ei siitä suunnitelmasta väitöskirjatasoista tehdä heti kahden viikon kuluessa

arvoisa rouva puhemies

esityksessä ehdotetaan että työnhakijan palvelutarve arvioitaisiin ja hänen kanssaan laadittaisiin työllistymissuunnitelma kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta

minulla oli mahdollisuus olla ja toimia omaehtoisen työllistymisen tuen hallituksen puheenjohtajana viisitoista vuotta se perustettiin viime laman yhteydessä

minä luulen että silloin ensimmäiset tämmöiset työllistymissuunnitelmat tehtiin tämän projektin puitteissa ja niistä on erinomaiset hyvät kokemukset

oikeastaan suurin oppi oli se että vain niistä syntyy tuloksia missä työtön on itse sitoutunut siihen omaan työllistymissuunnitelmaansa

se on kuitenkin vaativa ne asiakasvirrat ovat suuria siinä on haaste pitää ehkä olla uudenlainen asiakaspalveluasenne kun näitä suunnitelmia tehdään ja siihen pitäisi saada myöskin kumppaneita

esimerkiksi koulutettujen työttömien osalta olisi hyvin tärkeätä että esimerkiksi ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin tulisi esimerkiksi tämmöisiä elinikäisen oppimisen tukipisteitä joissa näitä suunnitelmia voitaisiin yhteistyössä tehdä

se tarkoittaa myöskin sitä että kun tämmöinen suunnitelma on olemassa niin sitä ylläpidetään koko työuran ajan eli se on ikään kuin jatkuva suunnitelma jota ei aina tarvitse tehdä uudestaan vaan sitä myöskin päivitetään

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen ja puheenjohtaja tölli ovat tässä tuoneet esille sivistysvaliokunnan esille ottamaa asiaa näiden toimintojen jakamisesta sekä aveihin että elyihin

aivan aluksi on perusteltua esittää kysymys miksi suomalaiset yliopistot niin pitkään ja hartaasti ovat toivoneet yliopistoreformia

ehkä lyhyesti perustelisin sitä

sivistysvaliokunnassa todettiin että nuorten syrjäytymisen ehkäisy edellyttää yhteistyön parantamista opetus sosiaali ja terveyssektoreiden sekä työministeriön välillä

yliopistojen lähtökohdat muuttuneessa maailmassa edellyttävät sitä että suomalaiset yliopistot pystyvät entistä paremmin kilpailemaan ja toimimaan samalla tavalla ja että yliopistoilla on vertaiset toimintaedellytykset kansainvälisten yliopistojen kanssa

näiden erittäin tärkeiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä

hänen mielestään eniten lasten syrjäytymisen hoitoa vaikeuttaa se että lakeja on liikaa on liian huonoja lakeja on liian pieniä lakeja mikä johtaa siihen että ei ole johtamista ei yhteistyötä eikä asiakasnäkökulmaa

globaali maailma vapaa maailma edellyttää sitä että myöskin suomalaisilla toimijoilla tässä kentässä on samanlaiset edellytykset organisoida omaa toimintaansa kuin kansainvälisillä kumppaneilla

sivistysvaliokunta piti omassa lausunnossaan erityisen tärkeänä että lainsäädännössä huomioitaisiin paremmin nämä kokonaisuudet ja sen takia on tämän oman näkemyksensä kirjannut

se on lähtökohta sille että yliopistot haluavat parempaa taloudellista ja hallinnollista autonomiaa

ne uskovat että ne itse pystyvät paremmin vastaamaan maailman asettamiin haasteisiin suomalaisen yhteiskunnan hyväksi

en kiistä etteikö tässä asiassa olisi kahta erilaista puolta ja myöskin sivistysvaliokunnan keskusteluissa nämä asiat tulivat hyvällä tavalla esille

haasteet ovat valtavia globaalin kilpailun tietoyhteiskunnan teknologian kehityksen palveluiden kehittymisen ja erityisesti kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen alueilla

samalla ehkä toteaisin myöskin sen tämän lain käsittelystä että kun tämmöinen tiiliskivi tuli pöydälle niin alun alkaen mietti onko tässä kyseessä kaikkien hallintohimmeleiden äiti

yliopistoilta vaaditaan huomattavasti aikaisempaa enemmän poikkitieteellisyyttä ilmiöpohjaisuutta eri tieteiden ja taiteiden soveltamista ja yhteensovittamista

minusta on erinomaisen tärkeätä että se järki saadaan juoksemaan ja ne tavoitteet saadaan myöskin käytäntöön koska nyt on juuri oikea aika parantaa näiden keskusten toimintaa ja myöskin toiminnan tuloksellisuutta ja tuottavuutta

ne ovat sellaisia arvoja joita erityisesti täällä eduskunnassa pitäisi erinomaisen tarkasti vaalia ja kunnioittaa ei asettaa vastakkain eri tieteenaloja vaan pitää huolta kaikista aloista koko suomen eduksi

siitä keskustelusta mitä täällä eduskunta käy on vaikea uskoa että sitä käydään sivistysyliopistosta

siitä nokittelusta sivistys on kaukana sen porukan parissa jonka pitäisi eniten haluta tukea ja tahtoa sitä että suomalaiset yliopistot alalla kuin alalla menisivät eteenpäin

arvoisa puhemies

se antaa suomalaisille yliopistoille erinomaisen mahdollisuuden keskittyä omiin vahvuuksiin tehdä strategioita ja päätöksiä oman kehittymisensä puolesta vahvuuksien kautta

jos yliopisto ei pysty kutsumaan hallitukseensa sellaisia ihmisiä jotka sydänverellään varjelevat ja edistävät yliopiston kehittymistä niin silloin yliopistolta tutkinnonanto oikeudet voidaan ottaa pois

on erinomaista että yliopistot voivat pyytää hallitukseensa esimerkiksi omia alumnejaan huippututkijoita kansainvälisesti kokeneita

jos itse toimisin rehtorina mieluusti sparraisin hallituksen kanssa yliopiston tulevaisuudesta ihmisten kanssa jotka olisivat toimineet kansainvälisten yliopistojen rehtoreina vastanneet yliopistojen rahoituksesta menestyksellisesti olisivat saaneet tai olisivat lähellä tieteen nobeleita sen lisäksi että hallituksessa olisi tietenkin oman yliopistoni väkeä

oulun yliopisto on hyvä esimerkki siitä kuinka yliopisto pystyy toimimaan hyvässä yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa

se yhtä köyttä yhdistys joka oulussa on toiminut on hyvä esimerkki siitä että juuri tällä mallilla pitää edetä ja muiden tulee ottaa siitä oppia ja niitä muotoja pitää kehittää

arvoisa puhemies

miksi tämä asia on suomelle niin tärkeä

suomen tulevaisuuden kannalta olisi vaikea miettiä tärkeämpää kysymystä kuin se millä tavalla meidän koko koulutusjärjestelmämme erityisesti yliopistolaitos kehittyy

tämä uudistus antaa erinomaiset mahdollisuudet hyvässä yhteistyössä kaikkien eri toimijoiden kanssa viedä eteenpäin suomalaista yliopistoa

lain valmistelun kuluessa sekä tässä keskustelussa on korostuneesti noussut esille hallitusten ulkopuolisten jäsenten määrä

itse näen erittäin suurena muutoksena sen että kun yliopistoista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä niin hallituksen rooli muuttuu oleellisesti

hallitukselle tulee selkeä vastuu yliopiston toimintalinjoista ja strategiasta mutta hallitukselle tulee myöskin vastuu yliopiston taloudesta ja henkilöstöstä

kyllä yliopistot osaavat valita hallituksiinsa sellaisia henkilöitä jotka eivät varmasti ole ulkopuolisia vaan sydämellään edistävät yliopiston asiaa

jos itse olisin rehtori mitä osaamista haluaisin hallitukselle joka sparraisi rehtorin työtä

minä toivoisin että puheenjohtaja olisi sellainen jolla olisi monialaista kokemusta sekä tieteen elinkeinoelämän että taiteen parista

arvoisa puhemies

siellä pitäisi olla mukana tutkija joka on luonut kansainvälisen uran ehkä oman yliopistoni alumni

siellä pitäisi olla samanlainen elinkeinoelämän edustaja joka monipuolisesti tuntee tieteen ja yliopistotoiminnan ja elinkeinoelämän rajapinnat

jos ajatellaan esimerkiksi aalto yliopistoa joka on säätiölle nimennyt jo hallituksen niin sinne on valittu hallituksen jäseniksi ainoastaan väitelleitä tohtoreita jotka kaikki ovat sitoutuneet aalto yliopiston eteenpäinviemiseen sydämellään ja tahdollaan edistämään kaikin keinoin aalto yliopiston kehitystä

tämmöisellä ryhmällä olisi rehtorina mukava toimia ja luottavaisin mielin voisi saada toimintaansa sparrausta ja viedä yliopiston toimintaa eteenpäin

kuinka nämä ihmiset voisivat olla ulkopuolisia toimiessaan ikään kuin sen yliopiston eteen

hallituksen esityksessä ehdotetaan maankäyttö ja rakennuslakiin muutoksia joilla pyritään sujuvoittamaan kaavoitus ja lupamenettelyjä ja parantamaan muutoinkin lain toimivuutta sekä osaltaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään

pääkaupunkiseudun kaupungeille ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus laatia yhteinen yleiskaava

myös sen tavoitteena on osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään ja edistää ja tehostaa pääkaupunkiseudun kuntien maankäytön tavoitteiden yhteensovittamista

yleiskaavatyöllä on ollut samat lähtökohdat kuin nyt käsittelyssä olevalla lailla